valiokunnat ovat

suuri valiokunta puheenjohtajaksi ja anne mari virolainen valokuvaaja keksii mauri pekkarinen ja viittaa v

asia

kysymykseni koskee eun venäjälle asettamia pakotteita

valokuvaaja jääksi sirkka liisa

keskustan mielestä tässä kysymyksessä on toimittava yhdessä eu rintamassa ja venäjän toimia ukrainassa ja krimillä ei voi hyväksyä

ulkoasianvaliokuntaa puheenjohtajaksi ja maria

asia

edellisessä täysistunnossa esiteltiin tasavallan presidentin tälle päivälle päivätty kirjelmä jonka mukaan pääministeriehdokas on kansanedustaja diplomi insinööri juha sipilä

kunnanjohtaja kapteeni evp

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokuntaa puheenjohtajaksi timo

suomen suurin uhka on kasvava suurtyöttömyys ja talouden huono kehitys

valokuva johtajaksi ari

meillä on ollut kahdeksan perättäistä vuosineljännestä ilman talouskasvua

kaikkien ykköstavoitteen kuitenkin pitää olla rauhan aikaansaaminen ja vuoropuhelun edistäminen

valtiontalouden tarkastusvirasto kertoi tänään että valtiontalouden tämän vuoden rakenteellisesta alijäämästä voi muodostua merkittävä poikkeama sovittuihin pelisääntöihin

varapuheenjohtajaksi jos

arvoisa rouva puhemies

hyvä niin

ajankohtainen aihe niin kotimaassa kuin eussakin on kilpailukyvyn ja ketteryyden palauttaminen luopumalla liiallisesta sääntelystä

lisäpakotteiden ajoitus olisi ollut kovin huono kun ukrainan ja venäjän välisen tulitauon pitävyydestä on kantautunut kohtuullisen hyviä tietoja

lakivaliokunta puheenjohtajaksi

ehdokas on tullut valituksi pääministeriksi jos toimitettavassa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan

varapuheenjohtajaksi

olemme äärimmäisen hyviä äkillisessä kriisissä mutta tällaisessa hiljaisessa näivettymisen tilanteessa emme ole hyviä

janne t

puheenjohtajaksi pentti toivonen varapuheenjohtajaksi markku

suomen suunta muuttuu vain työllä yrittämisellä ja toimeliaisuudella

maltti olisi nyt valttia

suomi on useissa mittareissa kansainvälisissäkin vertailuissa vielä kärkipäässä

pääministeriehdokkaan hyväksymisestä toimitetaan koneäänestys

leikkausten tekeminen on äärimmäisen vastenmielistä ja epämukavaa puuhaa

nyt kun on koulujen päättäjäisten aika ja te herra pääministeri olette jättämässä tehtävänne minkä arvosanan itse antaisitte hallituksen talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta

samanaikaisesti hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohja on kuitenkin rapautumassa